uudessa lainsäädännössä on erityisen tärkeää että riippumattomuus säilyy siis että katsastus ja korjaus säilyvät eri henkilöillä

haluan tässäkin yhteydessä tuoda terveiset ja huolenaiheet tuolta kaakkoisrajalta

valvonnalla on tässä suuri rooli ja liikenteen turvallisuusvirastolla tulee tulevaisuudessakin olla edellytykset hoitaa katsastustoiminnan valvonta riittävällä tavalla

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintävaliokunnan lausumaehdotukset ne kolme lausumaehdotusta ovat todella tärkeitä ja ne tulee huomioida jatkossa

myöskin tulee pohtia voitaisiinko myöskin lisää kansainvälisiä rajanylityspaikkoja avata esimerkiksi parikkalassa

niitä teitä käyttävät paitsi paikalliset asukkaat ja mökkiläiset myöskin tärkeä puuhuolto

yksityistiet ovat tärkeä osa liikennejärjestelmää

tavoitteena on pitää ne riittävässä kunnossa teiden varsien asujien kannalta sekä puukuljetusten turvaamiseksi

arvoisa puhemies

vilkas rajanylittäminen aiheuttaa myöskin sen että poliisien resurssitarpeet ovat kaakkois suomessa kasvussa ja toivon että sekin myös huomioidaan

todellakin kun tämä aikanaan tuli esille jo jonkun aikaa sitten se herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä

ja on aivan hyvä asia nyt että tätä lupapakkoa ei uloteta nimenomaan tuonne alkutuotantoon ja siellä käytettäviin traktoreihin

samoin on myöskin hyvä se että nimenomaan tuolla lumen kuljetuksessa ei tarvita traktoreilta tätä lupapakkoa sillä on aivan luonnollista että tällä helpotetaan myöskin lumiongelmia niin kunnissa kuin kaupungeissa

mutta sitten ihan kysymys ministerille

siksi on äärimmäisen tärkeää että edustaja vehkaperän tekemä esitys tulisi huomioiduksi ensi vuoden talousarviossa

onko ministerillä nyt jonkun näköistä käsitystä siitä paljonko tämä aiheuttaa esimerkiksi viranomaisille lisäkustannuksia

hallitus on lopettamassa aluearkkitehtitoiminnan ja se on erittäin harmillista sillä sillä toiminnalla monet maaseutukunnat ovat pystyneet yhteistyössä kehittämään alueitaan ja toivoisin tämänkin toiminnan jatkuvan

arvoisa puhemies

on tärkeää että olemassa olevien ja uusienkin rakennusten energiatehokkuutta parannetaan

voi vain kysyä miten hallitus ja hallituspuolueiden edustajat aikovat huolehtia että oppilaat opettajat ja henkilökunta voivat jatkossa toimia terveellisissä kouluissa

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta

arvoisa rouva puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin että yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta koskeva euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pannaan kansallisesti täytäntöön

rakennuksen energiatodistuksen luokitus perustuu laskennalliseen kokonaisenergian kulutukseen energiamuodon ympäristövaikutukset huomioiden

todistuksessa ilmoitettaisiin laskennallinen ostoenergian kulutus ja myös toteutunut ostoenergian kulutus silloin kun tieto on saatavilla

se on jo monissa muissa eu maissa laitettu täytäntöön ja meillä on kiire

arvoisa herra puhemies

itse asiassa tähän hallituksen esitykseen ei sisälly nimenomaisesti kansallisen rautatiehenkilöliikenteen kilpailun avaamista koskevia säännöksiä

on tärkeää että maaseudun ja haja asutusalueiden tietoliikenneyhteyksiä parannetaan erilaisilla laajakaistahankkeilla

valvonta lisääntyy byrokratia lisääntyy koulutusta tarvitaan ja asumiskulut lisääntyvät uuden energiatodistuksen laadinnan myötä

ne ovat aivan eri asia sitten jos ja kun ne tulevat käsittelyyn niin että käytännössä tämä vastalause ei sisällöltään liity tähän hallituksen esitykseen

liika sääntely ja kilpailun vapauttaminen pääomavaltaisella toimialalla voi taas johtaa malliin jossa pysyvästi muokataan maamme eri alueiden kilpailukykyä ja elinkelpoisuutta ja samalla kasvatetaan riskiä siihen että liian kovan kilpailun kautta toimijoiden määrä vähenee ja joudutaan tilanteeseen jossa tietyt alueet eivät enää kiinnosta ketään

kuluja on energiatodistusten myötä tullut jo uusiin rakennuskohteisiin mutta nyt kuluja tulee lisää myös vanhoihin rakennuksiin sellaisiin joita aiotaan myydä tai vuokrata

energiatodistuksen pitäisi perustua nimenomaan todelliseen kulutukseen eikä laskennalliseen kulutukseen

ammatillisen koulutuksen tulisi johtaa aina työelämään ja olisi hyvä että nuoret pääsisivät suoraan sieltä opiskelusta työelämään

nyt kun hallitus on karsimassa näitä ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja niin haluaisin kysyä vielä tässä ministeriltä onko näissä suunnitelmissa oltu yhteistyössä yrityselämään ja miten yrityselämän ja työelämän tarpeet on huomioitu näillä aloilla

tällainen halvempi direktiiviin perustuva malli on käytössä ainakin ruotsissa ja se voitaisiin soveltaen ottaa käyttöön myös suomessa

tosiasia kuitenkin on että helsingin ratapihaan liittyvät ongelmat voidaan ratkaista pisara rataa kustannustehokkaammalla tavalla

saavuttaako hallituksen esitys tavoitteensa eli saadaanko energiatodistusten avulla parannettua eri rakennusten energiatehokkuuden vertailtavuutta uudisrakentamisen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä sekä muulloinkin tietyissä rakennuksissa joissa käy yleisöä

edustaja tiilikainen jo täällä toi esille sen että esimerkiksi etelä karjalassa on taitaa olla maailman toiseksi suurin metsäteollisuuden keskittymä ja siellä yrityselämä tulee jatkossa tarvitsemaan ammattitaitoista työväkeä ja siellä alueella nyt saimaan ammattikorkeakoulussa ollaan lopettamassa esimerkiksi prosessitekniikan koulutus

vertailtavuus varmaan paranee mutta pääsian elikkä energiatehokkuuden parantamisen kanssa ei ole kovin varmaa

hallituksen esityksessä on vaarana se että se asettaa kotimaisen energiantuotannon heikompaan asemaan esimerkiksi tuontiöljyllä tuotettuun energiaan verrattuna

ja nyt yrityselämä suuret metsäyhtiöt ovat reagoineet tähän ja toivovat että sinne saataisiin työelämään jatkossa myöskin ammattitaitoisia ihmisiä

runsaan raskaan liikenteen osuuden ja tien luonteen takia perusparannushanke on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeä

energiatodistuksilla ja niitä koskevilla säädöksillä on varmasti oma hyvä tarkoituksensa mutta käytännön hyödyksi se ei kovin helpolla vanhojen rakennusten kohdalla etene

siksi sen suunnittelutyö perusparantamiseksi olisi tärkeää saada alulle

itse uskon että suomalainen koulutus on niin laadukasta ja houkuttelevaa että saamme siitä vientituotteen vaikka se tulisikin eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille lukukausimaksun kautta maksulliseksi

kulutustietoihin pohjautuva energiatodistus ja energiatehokkuuden määrittely tulisi mahdollistaa energiatodistuslaissa

on harmillista jos kulutuspohjaisiin todistuksiin liittyvät ongelmat ratkaistaan poistamalla kulutuspohjaiset todistukset kokonaan

toteutuneeseen kulutukseen pohjautuvat energiatodistukset ovat kuitenkin tarjonneet toimivan ja helposti ymmärrettävän pohjan energiatehokkuuden arvioinnille ja parantamiselle

ja sitten mm edustaja mäntylä koska edustaa tulisi hylätä

kuitenkin tämän pitkän aikavälin vaikutukset jäävät vähäisiksi

ensimmäisenä kokeiluvuotena lukukausimaksun maksaneiden opiskelijoiden suorittamien opintopisteiden keskiarvo oli merkittävästi korkeampi kuin muilla opiskelijoilla

yliopiston rehtorin mukaan maksullisuus on vaikuttanut myös yliopiston omaan motivaatioon kehittää opetuksensa laatua se on myöskin merkille pantavaa

yliopistoille ja korkeakouluille on aina ensisijaista saada hyvä ja motivoitunut opiskelija aines

tämän vuoksi myös suomalaisilla korkeakouluilla tulee olla apurahajärjestelmiä jotka takaavat parhaille eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille mahdollisuuden opiskella suomessa varallisuudesta riippumatta

korkeakouluopetuksen tulee olla sekä suomalaisille että eu ja eta maista tuleville opiskelijoille maksutonta myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

hallituksen valtiontalouden kehyksissä on ennakoidusti oikeansuuntaisia asioita mutta myös paljon asioita joista voi aivan oikeutetusti olla erilaisiakin näkemyksiä

myrskyt ovat riepotelleet maatamme viime vuosina poikkeuksellisen rajusti ja riskinä on että säiden ääri ilmiöt lisääntyvät myös tulevaisuudessa

hallituksen ja monien kehyksiin perehtyneiden ihmisten erilaiset näkemykset osoittavat että laskelmia ja niiden tuloksia sekä vaikutuksia voi tulkita monella eri tavalla

näistä sähkö ja energiakatkoksista kärsivät erityisesti asukkaat haja asutusalueilla missä on paljon maatiloja ja yritystoimintaa

esimerkiksi työuraratkaisusta valtion velkaantumisesta sopeutustoimien suuruuksista tasaverosta ja tasaveron osuudesta kehyksissä on hyvin erilaisia näkemyksiä

he tarvitsevat koko ajan sähkö ja tietoliikenneyhteyksiä pystyäkseen normaaliin ammatinharjoittamiseen ja asumiseen

myrskyjen ja niistä aiheutuneiden ongelmien vuoksi tarvitaan lisääntyvää maakaapelointia jonne sähkö ja tietoliikennelinjat siirretään

kataisen hallitus nostaa arvonlisäveroa tasaisesti kaikista tavaroista ja palveluista

keskusta ei olisi nostanut ruuan eikä lääkkeiden veroja koska nämä ovat välttämättömiä ihmisten jokapäiväisessä elämisessä ja koskettavat erityisen paljon pienituloisia sairaita eläkeläisiä ja lapsiperheitä

kaapelien ja johtojen teiden varsille siirtämisen helpottamista varten tarvitaan lainsäädäntöä jota tällä hallituksen esityksellä ollaan tekemässä

maakaapelointi on ilmakaapelointia kalliimpaa mutta toimintavarmuuden takia uudet linjat tulisi rakentaa ja mahdollisuuksien mukaan myös vanhat siirtää pääsääntöisesti maahan

kiitos siitä että hallitus ei toteuttanut suunnitelmiaan muutoksista lasten kotihoidon tukeen josta keskustan välikysymyksen kautta keskusteltiin paljon täällä eduskunnassakin

siksi hallituksen esitys on kannatettava sillä tiet vievät suoraan asumusten ja niiden rakennusten luo joissa sähköä ja energiaa tarvitaan

hallitus jatkaa kuntien taloustilanteen kurittamista ja ilmiselvästi vauhdittaa kuntarakenneuudistukseen ohjaamista leikkaamalla kuntien valtionosuuksia entisestään

sekä teknisesti että maanomistajien kannalta on järkevintä että uusien maakaapelointien vetäminen tapahtuu tieverkkoa ja sen lähipiiriä mahdollisimman paljon hyväksi käyttäen

myös haja asutusalueilla ja maaseudulla on turvattava sähkön ja energian saanti kaikissa sääolosuhteissa

tässä asian valmistelun yhteydessä on tullut eräissä lausunnoissa esille että on tarvetta edistää jatkossa johtojen ja kaapeleiden sijoittajien yhteistoimintaa

kyseiset tiet on tärkeä pitää liikuttavassa kunnossa paitsi asukkaiden jokapäiväisen turvallisen liikkumisen myös suomalaisen elinkeinoelämänkin kannalta

se onneksi myös näkyy kehyskaudella käynnistettävissä liikennehankkeissa

suomen itäraja on pisin eun ja venäjän välinen raja ja rajaturvallisuus kuuluu olennaisena osana suomen turvallisuuteen ja tarvitsemme riittävän määrän rajavartijoita koko rajan matkalle

valtiontalouden kehyksiä tarkasteltaessa tulee helposti mieleen kysymys missä ovat hallituksen isot toimenpiteet talouskasvun mahdollistamiseksi ja kokonaistyöllisyyden parantamiseksi

nyt rajavartijoiden määrää ollaan vähentämässä pohjois ja itä suomesta ja niitä siirretään valvontaan kaakkoon ja kaakkois suomen rajanylityspaikoille

hallituksen kehysriihen päätökset ovat selkeästi kompromissi jossa kaikki osapuolet ovat joutuneet tinkimään tavoitteistaan

nähtäväksi jää miten hallituksen asettamat tavoitteet toteutuvat vai tuleeko se kenties vetämään ihmisten ja kuntien vyötä tulevaisuudessa vieläkin tiukemmalle

mikä on arvoisan puolustusministerin näkökanta rajavartiolaitokseen tulevaisuudessa ja itä suomessa nimenomaan

arvoisa puhemies

edustaja kärnä omassa puheenvuorossaan epäili että keskusta väheksyisi joitakin työpaikkoja mitä saadaan suomeen ja työllisyyttä parannettua

kyllä keskustan mielestä jokainen työpaikka on tärkeä ja niiden eteen pitää tehdä toimenpiteitä monenlaisia toimenpiteitä myöskin sellaisia toimenpiteitä joilla saadaan nopeasti työpaikkoja lisää tänne suomeen

kuten edellisessä puheenvuorossani totesin niin mielestäni työllisyyden parantamisen tai oikeastaan työllisyyden parantamisen edellytysten luomisen tulee olla hallituksen ykköstavoite

suomen pitää edelleen ylläpitää venäjään aktiivisia ja hyvin toimivia suhteita jotka kattavat niin politiikan viranomaisyhteistyön kuin myös kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen

olisin kyllä mielelläni kuullut valtiovarainministerin oman näkemyksen että hän olisi kertonut mikä on hänen kantansa siitä mikä on hallituksen rakennepaketin ja budjettiesityksen vaikutus työllisyysasteen muutokseen lähivuosina

pakotteet ja vastapakotteet sekä venäjän heikkenevä talous näkyvät jokapäiväisessä elämässä etenkin kaakkois suomessa matkailijoiden rajuna vähenemisenä ja työpaikkojen menetyksinä

vaikeuksista huolimatta suomen ja venäjän lähialueyhteistyötä ja raja asemien sekä liikenneväylien kehittämistä on jatkettava edelleen

siitä ovat hyötyneet molemmat maat

lähes satavuotias suomi on muuttunut vuosien kuluessa erittäin paljon ja niin ovat muuttuneet myöskin työmarkkinat ja työpaikat ja se tulisi ottaa myöskin tulevaisuudessa huomioon

kun tänään olen kuunnellut tätä keskustelua niin erittäin lämmöllä kuuntelin edustaja rinteen puheen jossa hän sanoi että suomessa on osittainen kilpailukykyongelma

olisinkin kysynyt oppositiolta vielä

mitä mieltä olette onko se väliaikainen ongelma onko kyseessä väliaikainen suhdanneongelma vai pysyvä rakenteellinen ongelma

edustaja paloniemi muun muassa nosti esille tämän hallituksen keskittävän hovi ja hallinto oikeuksien rakenneuudistuksen

tällä hallituksen esityksellä pannaan eurooppalaista rautatiealuetta koskeva direktiivi täytäntöön suomessa ja sen tavoitteena on muun muassa rautatieliikenteen kilpailukyvyn edistäminen markkinoilletulon helpottaminen liikenteen harjoittamiseen liittyvien palvelujen tasapuolisen saatavuuden varmistaminen ja ratamaksusääntelyn uudistaminen

nyt asia on valiokunnassa käsittelyssä ja kyllä ainakin itselleni on jäänyt semmoinen näkökanta siihen että tällaisia säästöjä sillä hankkeella ei saada sillä kuitenkin toimitilakustannukset menevät suhtkoht plus miinus nollaan ja sitten on henkilöstösäästöjä mitä saadaan

se viesti mikä siitä olisi myöskin meidän nuorisolle ei ole pelkästään se että katsotaan niitä kilpailuja vaan niille nuorille sillä on äärettömän iso merkitys myöskin tulevaisuuden ja tulevan yhteiskunnan ja heidän liikunnan harrastuksensa kannalta mitä vaikutteita he saavat

arvoisa edustaja wallin mitä huonoja asioita nämä ovat